esimerkiksi kunnalliset kotiavustajat jotka tekevät työtä kotitalouksissa yksityisten yritysten kotiavustajat jotka tekevät työtä kotitalouksissa ja jopa esimerkiksi lapsiperheiden kotihoidon tuella ulkoa ostetut lastenhoitopalvelut ovat tämän sopimuksen piirissä mutta niissä meillä pääsääntöisesti on jo tähän asti noudatettu normaalia työnlainsäädäntöä niin työehtosopimuksia kuin työaikajärjestelyjä kuin työterveys ja turvallisuus ja muitakin lainsäädäntöjä

mutta positiivinen erityiskohtelu tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa nähtiin nimenomaan tärkeänä välineenä ja sen vuoksi se haluttiin kirjata erillisenä pykälään ja sen vuoksi on myös tärkeää että siinä on olemassa kaikki nämä syrjintäperusteet

mitä sitten tulee keskusteluun siitä mitä positiivinen syrjintä on sillähän nimenomaan pyritään siihen että heikommassa asemassa olevaa ihmistä voidaan erityistoimilla kannustaa jotta hän voisi olla tasavertaisessa asemassa arkikielellä sanottuna

mutta nyt tämä sopimus tuo myös sen kotitaloustyön joka meillä perinteisesti ehkä on mielessä näiden samojen lakien piiriin

ajatus on se että tästäkin työstä maksetaan normipalkka ja siinä noudatetaan normaaleja työlainsäädännön puitteita

ja silloin esimerkiksi voisi ajatella että miesten ja isien asemaa vaikkapa neuvoloissa tai näissä huoltajuuskiistoissa voitaisiin positiivisen erityiskohtelun kautta katsoa erityisin välinein jolloin sitä suosittaisiin koulutuksessa tai muissa toimenpiteissä mutta varmasti kuitenkin se lapsen etu ensimmäiseksi huolehtien

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen seitsemän sasi voi myös nousta erottaa pääasiana että

kuten puheenvuorossani sanoin se on viime aikoina lisääntynyt ja myös miehet tarvitsisivat tietyissä tilanteissa turvakotipaikkoja

mutta mitä tulee näiden turvakotipaikkojen alas ajamiseen tai siihen että niiden määrä on viime aikoina vähentynyt niin se osittain johtuu siitä että kunnat ovat ottaneet käyttöön aika kyseenalaisen järjestelyn

ne kyllä hankkivat neljä seinää jotka suojaavat ihmistä fyysiseltä väkivallalta mutta sen sijaan se muu palvelu mitä koko turvakotijärjestelmään kuuluu on puuttunut ja on ajateltu että pelkästään se että ollaan turvassa riittää eikä ole ymmärretty sitä että jotta voi olla oikeasti myös henkisesti turvassa tarvitaan sitä palvelua joka auttaa ihmistä selviämään tuosta väkivallasta irtaantumaan niistä tilanteista ja pääsemään turvallisesti omille jaloilleen

nyt tässä järjestelmässä jossa tämä turvaosuus enemmän siirtyy valtiolle mutta näiden palveluiden järjestelmä on kunnilla on äärimmäisen tärkeää kun tehdään sosiaali ja terveydenhuoltouudistusta että osaaminen kulkee perässä

esimerkiksi omassa kotikaupungissani hämeenlinnassa tehty väkivaltaprojekti nosti yhtäkkiä hämeenlinnan koko maan väkivaltaisimmaksi kaupungiksi ja ei sinä aikana varmasti väkivalta siinä kaupungissa lisääntynyt vaan tietoisuus ja osaaminen lisääntyivät

arvoisa puhemies

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta ja nimenomaan niiden palkkatukisäännösten osalla

esityksen tavoitteena on se että palkkatukijärjestelmä olisi yksinkertaisempi ja se toimisi paremmin rakennetyöttömyyden vähentämiseksi sekä työnantajien ja työttömien ja työnhakijoiden yhdenvertaisuus lisääntyisi

tässä ehdotetaan että luovuttaisiin nykyisestä palkkatuen perustuki ja lisäosamallista ja tämä esitys on varsin hyvä koska jos katsomme sitä todellisuutta millaisia päätöksiä eri te toimistoissa tehdään niin itse asiassa kukaan ei voi olla varma minkä tasoista tukea missäkin tilanteessa saa niin erilaisia nuo käytännöt ovat

kyllä me aika kummallisen yhteiskunnan rakennamme jos me vaadimme että jokaisen professorin nimen perässä kun hän sanoo jostakin asiasta jotakin pitää lukea hänen poliittinen kantansa

kyllä meidän pitää sen verran luottaa meidän yliopistojärjestelmäämme että se kasvattaa tutkijoita ja professoreja jotka osaavat esiintyä virkaansa sopivalla tavalla

valiokunta on pitänyt hyvänä sitä että kun nykymallissa maksetaan tietty summa niin tässä mallissa siirrytään prosenttiosuuteen joka saattaisi jopa edistää sitä että nämä palkkatukipaikat eivät ole aina niitä kaikkein pienipalkkaisimpia tehtäviä vaan tämä tukimalli voisi suosia myös vähän toisentyyppistä kehitystä

mitä korkeampi tukimäärä on niin tavallaan sitä vaikeampi on kyseessä olevan ihmisen työllistyä avoimille työmarkkinoille elikkä tuen määrä on sitä korkeampi ja tuen kesto on sitä pidempi mitä pidempään tuella palkattava henkilö on ollut työttömänä

yhdistysten näkökulmasta järjestelmä ei kulje prosenttiperusteisesti vaan se on sidoksissa työaikaan

valiokunnan ajatuksen taustalla oli se että kun me monipalvelukeskuksia koskevassa lainsäädännössä lisäämme kuntien velvollisuutta työmarkkinatuen maksuosuuksista tämä laki on siis vasta tulossa suuren salin käsittelyyn niin on aika kohtuutonta että samaan aikaan monilla kunnilla olisi vaikeuksia käyttää palkkatuettua työtä

meidän työsopimuslakimme määrää sinänsä ihan hyvin ja oikein että jos on olemassa osa aikaista työtä tai jos käydään yt neuvotteluja on lomautettu työntekijöitä tai irtisanottu työntekijöitä niin on tarjottava ensin osa aikaisille lisätyötunteja ja irtisanotuille ja lomautetuille niitä työpaikkoja jotka työyhteisössä avautuvat jos ne heidän ammattiosaamiseensa suinkin sopivat mutta tämä sääntö on aiheuttanut sen että esimerkiksi työpajoissa on ollut vaikea käyttää työvoimapoliittisia toimenpiteitä

ainoastaan kuntouttava työtoiminta on sellainen jossa tämä työsopimuslain lisätyön tai takaisinottovelvollisuuden pykälä ei tule täytäntöön

hallitus esitti että tästä työsopimuslaista huolimatta työpajoihin voitaisiin ottaa asiakkaita työkokeiluun ja kunnissa velvoitetyöllistetyt voitaisiin työllistää ilman että pitäisi ottaa huomioon työsopimuslain edellytykset

valiokunta halusi että me voimme käyttää myös palkkatuettua työtä esimerkiksi nuorten työllistämisessä koska olisi aika hassua että ensin jos nuori on kuntouttavassa työtoiminnassa hän saa ylläpitokorvausta ja jos hän sen jälkeen siirtyy työkokeiluun niin hän ei enää saakaan ylläpitokorvausta vaan hänen toimentulonsa heikkenee ja hänellä ei sen jälkeen olisi näköpiirissä palkitsevaa palkkatukipaikkaa joka taas parantaisi hänen työllistymisedellytyksiään koska kyse olisi oikeasta työn tekemisestä ja työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisesta

sen takia valiokunta muutti lakia siten että jatkossa työpajoissa voidaan käyttää myös palkkatukea ilman että työsopimuslain säännökset sitä estävät

kysymys on tietenkin siitä että tällä työllä ei saa korvata niin sanottua tavanomaista työtä joka kuuluu kunnan velvollisuuksiin mutta tämän lisäksi kunta voisi tietyissä tilanteissa esimerkiksi kolmannen sektorin pajoilta ostaa palvelua jota se sitten käyttää omien tehtäviensä tällaisten avustavien tai ei suoraan lakisääteisten tehtävien tekemiseen